sen takia ei voi muuta kuin hieman olla hämmästynyt ja toisaalta iloinen siitä että täällä sdpn ja vihreitten riveissä on erittäin voimakkaasti nyt lähdetty maakuntia ja aluepolitiikkaa puolustamaan

mikä tulee sitten tässä muuttumaan jos tämä puhemiesneuvoston esitys hyväksytään ja samalla myös siirrytään käytäntöön jota tämä työryhmä esittää

tämä hämmästyttää sen takia vaikka tämä on myönteinen asia että tässä on tapahtunut yhtäkkiä yhdessä yössä kun teistä tuli hallituspuolueesta oppositiopuolue semmoinen käänne että kelkka kääntyi aivan toisenlaiseksi

ensinnäkin se sidonnaisuusrekisteri jossa nyt on vapaaehtoista kaikille edustajille ilmoittaa sidonnaisuuksista tulisi pakolliseksi rekisteriksi

sitä ennen se edellisen hallituksen viesti oli lähinnä se että minne ei raitiovaunulla pääse ei kannata edes mennäkään

arvoisa herra puhemies

siis tosiasiassa käytännössä kun kaikki kansanedustajat ovat jo tähän mennessä ilmoittaneet omista sidonnaisuuksistaan merkittävää muutostahan tähän tilanteeseen tämä ei toisi

mutta asia josta ei vielä ole täällä keskusteltu on kysymys että monta maakuntakeskusta ja isompaa ja pienempää kuntaa vaivaa sellainen ongelma että on monia yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviä hankkeita joita pyritään edistämään kaavoituksella ja lupaprosessilla ja nyt sitten niistä voisi sanoa ihan säännönmukaisesti käynnistyy vuosien mittainen valituskierre ja monesti on kysymys siitäkin että mitään oikeudellista perustetta valituksen tekemiseen ei ole

tämä on uusi asia joka tällä hetkellä ei ole kansanedustajia velvoittava ja tätä työryhmä on esittänyt

kolmas uusi asia on se että myös kansanedustajan saamat lahjat ja ulkopuolisen maksamat matkat tulisi ilmoittaa silloin kun ne ylittävät tietyn raja arvon

onko nyt menossa hallituksessa jotain konkreettista valmistelua esimerkiksi muutoksenhakuun tai maksuihin jotka toisivat tähän jotakin järkeä

kaiken kaikkiaan kun tätä esitystä on katsonut on törmännyt monesti kysymykseen miksi tällainen velvoite joka kuitenkin on merkittävä yksittäistä kansanedustajaa kohtaan säädetään eduskunnan työjärjestyksen tasoisesti ja puhemiesneuvoston erillisillä ohjeilla

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä on niin sanottu bisnesenkelilaki eli sijoittajakannustinlain korjaaminen eli hallituksen korjattu versio tästä laista ja tämä korjaushan perustuu siihen että tätä lakia notifioitaessa euroopan unionin komissio huomautti suomea siitä että tästä laista pitää poistaa niin sanottu vakuuden ottaminen jos tämän kannustimen saanut yrittäjä tai sijoittaja muuttaa suomesta pois

mutta vielä epämiellyttävämpää olisi se jos nostaisimme kädet pystyyn siinä isossa tavoitteessa että laitamme suomen kuntoon ja käännämme suomen talouden suuntaa

arvoisa puhemies

haluan edustaja lindtmanille todeta että nytten kun puhuin tästä isosta kuvasta että mikä on hallituksen aluepolitiikan linja ja koko maan kehittämisen linja niin en puhunut näistä yksittäisistä raideliikenneratkaisuista jotka osittain ovat ikäviä ja hankalia niitä joudutaan nyt tekemään jotain on tehtävä

yksi vaihtoehto on se että tästä säädettäisiin perustuslaissa jossa eduskunnan osalta säädetään muun muassa eduskunnan asemasta ylimpänä valtioelimenä sekä kansanedustajan asemasta noin yleensä

tämä alkuperäinen lakihan hyväksyttiin täällä eduskunnassa viime vuoden loppupuolella yhdessä t k eli tuotekehitysvähennyslain kanssa ja samaan aikaan myös hyväksyttiin laki korotetuista poisto oikeuksista

mutta pitää katsoa sitä isoa kuvaa

sitten kolmas vaihtoehto on tämä joka nyt tässä esitetään eli eduskunnan työjärjestykseen otetaan tarpeelliset säännöt

ja kun ajatellaan muuten tämän hallituksen linjausta vaikkapa liikennepolitiikassakin niin kyllä tämä kantaa huolta siitä että saadaan koko maan voimavarat käyttöön

nämä kaikki lait ovat määräaikaisia siinä mielessä tietyllä tavalla kokeilulakeja ja kun määräaika on kulunut umpeen niin on tarkoitus arvioida ovatko nämä lait olleet tehokkaita

en lähde käymään tätä yksityiskohtaisesti läpi mutta voin todeta että kun otetaan huomioon tähän kohtaan varatut puheenvuorotkin ilmeisesti tähän edustajat ovat laajasti

näin keskustelu on päättynyt

sitä arvioidaan siinä mielessä ovatko nämä lait ja kannustimet aiheuttaneet investointeja tänne suomeen ja sitä kautta työllisyyttä

ja höyrystyä kokko halua tyytyväisiä

siinä mielessä kun puhutaan suomalaisista työpaikoista ja suomalaisten yritysten investoimisesta suomeen niin totta kai silloin puhutaan erittäin merkittävästä asiasta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

siitä huolimatta että tämä laki hyväksyttiin lähes yksimielisesti täällä eduskunnassa joulukuussa itsekin olin tämän lain hyväksymisen kannalla haluan nyt kuitenkin ottaa vielä esille tästä muutaman näkökulman ja tietyllä tavalla myös kriittisesti suhtautua tähän lakiin

kaikista tärkeintä on syntyvän lapsen ja äidin tervey destä huolehtiminen ja olen samaa mieltä siitä edustaja palolan kanssa joka enää ei näytä olevan paikalla että synnytykset eivät ole niin sanottuja lähipalveluita

eivät ne ole edes aluetason palvelua vaan erityistason palvelua ja siinä mielessä on toki selvää että ei jokaisessa kunnassa voi olla synnytystoimintaa eikä näin suomessa tällä hetkellä olekaan

ne ongelmat ovat niitä että kun tehdään tämmöisiä kannustimia niin jos siinä tehdään niin tiukat rajat kuka niitä verohuojennuksia voi saada että se piiri muodostuu hyvin pieneksi ehkä muutamaksi sadaksi henkilöksi niin silloin me helposti teemme vääriä johtopäätöksiä tällaisten kannustimien tehosta kun sitä arvioidaan kolmen vuoden päästä

meillä on nytkin aika pitkälle keskitetyt synnytykset ja siinä mielessä olen ollut erittäin huolissani tästä päivystysasetuksesta ja sen kiirehtimisestä että tutkijat ovat esittäneet että itse tällä päivystysasetuksella ja näillä toimenpiteillä ei ole varsinaisesti terveyttä edistävää vaikutusta

tällä hetkellä perustuslaki mahdollistaa lakialoitteen tekemisen vain hallitukselle tai kansanedustajalle

ajatellaan että no eihän tämä aiheuttanutkaan kovin paljon sijoituksia pk sektorille ja kasvuyrityksiin eikä huomata että on laitettu niin tiukat rajat että eiväthän tätä voi hyödyntää edes tuhannet suomalaiset vaan vain muutamat kymmenet tai sadat suomalaiset

siinä mielessä tämmöinen kansalaisaloite joka voi sisältää lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä on mielenkiintoinen uusi väline

siis tällä asetuksella jolla ollaan keskittämässä synnytyksiä ei tutkijoiden mielestä ole lasten tai synnyttävien äitien terveyttä edistävää vaikutusta

tässäkin laissa on erittäin paljon tiukkoja rajauksia siitä ketkä voivat käyttää ja minkälaiseen yritykseen voi yleensäkään sijoittaa jotta saa tämän vähennysoikeuden

suomi on ja on erinomaista että se on tällä hetkellä ihan maailman kärkimaa lapsikuolleisuuden suhteen ja synnytyskomplikaatioiden suhteen ja sen takia me olemme ja on hieno asia että me olemme tässä kärjessä erittäin hyvässä asemassa tältä osin maailmassa ja tästä pitää pitää kiinni

kaiken kaikkiaan suhtaudun tähän hyvin positiivisesti mutta olen sitä mieltä että tämä vahva tunnistautuminen on tässä tilanteessa erittäin tärkeä ja se omalta osaltaan on luomassa tästä vakavasti otettavaa välinettä

kun epäilen tämän lain tehokkuutta haluan tuoda samalla esille myös ja esittää oman vaihtoehtoni joka nimenomaan kannustaisi ei pelkästään sijoittajia ja bisnesenkeleitä vaan myös ihan tavallisia suomalaisia palkansaajia sijoittamaan niin sanottuihin listaamattomiin yhtiöihin eli sellaisiin suomalaisiin yhtiöihin joiden osakkeita ei ole noteerattu arvopaperipörssissä

nyt toivoa sopii että jos ja kun tämä laki astuu voimaan ne kansalaisaloitteet joita tehtäisiin olisivat sen sisältöisiä että ne eivät olisi ainakaan hyökkäyksiä jotain yksittäistä kansanryhmää kohtaan tai vastaavia

mutta sitten kun mennään tähän lakialoitteeseen ja siinä taustalla olleeseen päivystysasetukseen niin täytyy sanoa että juuri nyt kun me olemme suomessa tekemässä voi sanoa historiallisen suurta sote uudistusta joka lähtee siitä että suomeen muodostetaan viisi sote aluetta joiden sisällä tehdään järkevää työnjakoa tehtävienjakoa toimivien yksiköiden välillä minusta tämä päivystysasetus on erittäin huonosti harkittu ajankohdaltaan

mielestäni se että me verotuksessa laajentaisimme tappioiden vähentämisoikeutta

eli silloin jos sijoitat palkansaajana tai suomalaisena kansalaisena kaiken kaikkiaan listaamattomaan suomalaiseen yritykseen niin on selvää että tämä sijoitushan sisältää normaalia suuremman riskin koska näiden osakkeiden arvoakaan ei ole noteerattu arvopaperipörssissä

mutta valitettavasti olen hieman skeptinen kuten täällä edellä edustaja zyskowiczkin sen suhteen minkä sisältöisiä lakialoitteita meille sitten tätä kautta kenties tuleekin

arvoisa puhemies

kun puhutaan ympäristönsuojelusta on pakko heti alkuun todeta että kuten monessa muussakin maakunnassa niin aivan erityisesti meillä lapissa eletään luonnosta ja keskellä herkkää arktista luontoa

pitäisi luottaa siihen että sote alueet syntyessään tekevät sitä järkevää tehtävänjakoa missäpäin tehdään minkäkinlaisia toimintoja ettemme me tee päällekkäisiä investointeja terveydenhuollossa

kiinnittäisin vielä huomiota siihen että kun meillä on tämä vahva tunnistautuminen siinä on varmaan syytä huolehtia sitten että kaikki kansalaiset ovat sitten tämän tunnistautumisen piirissä niin että ne välineet joita tunnistautumiseen voi esimerkiksi sähköisesti käyttää ovat sentyyppisiä että kukaan ei sen takia jää tämän allekirjoitus tai aloitteentekomahdollisuuden ulkopuolelle

arvoisa puhemies

arvon määritys on riski maksatko oikean hinnan kenties osakkeista ja se on suurempi riski kun puhutaan pienistä yrityksistä tuottaako tämä sijoitus koskaan voittoa

parin vuoden takaiset pitkät sähkökatkokset saivat aikaan sen että ministeriössä on lähdetty valmistelemaan tätä nyt käsittelyssä olevaa lakimuutosta joka on hyvin laaja paketti

jos ajatellaan asioita vaikkapa lonkkaleikkausta tai kaihileikkausta jotka tehdään keskimäärin nyt kerran elämässä jos yleensä tehdäänkään niin on ihan sama missäpäin sitä sote aluetta missä sairaalassa tämä tehdään kunhan se tehdään laadukkaasti ja hyvin

olisiko nyt viisainta vetää johtopäätökset tämän ilo sopimuksen osalta kun saamelaiskäräjät on ilmoittanut että jos pienikin muutos tehdään saamelaiskäräjälakiin niin he eivät ole enää ilo sopimuksen ratifioinnin takana

tällöin olisi hirveän tärkeää että me kannustaisimme suomalaisia sijoittamaan näihin pieniinkin yrityksiin ja etenkin kasvaviin yrityksiin jotta niiden rahoitus turvattaisiin

mitatusti euroopan puhtain ilma hiljaisuus ja puhdas luonto ovat asioita joiden arvo vain kasvaa meillä tulevaisuudessa

erityisen iloinen olen siitä että myös hallituspuolueitten riveistä on tuotu esiin se erittäin aiheellinen huoli että tämä laki toteutuessaan uhkaa kyllä asettaa edelleen eriarvoiseen asemaan asukkaat ja sähkönkäyttäjät sen suhteen missä päin suomea he asuvat asuvatko kaupungeissa vai haja asutusalueilla

siinä mielessä olen kyllä kannattamassa tätä lakialoitetta että kun tällä ei varsinaisesti edes säästetä kustannuksia vaan itse asiassa voidaan osoittaa että jonkun verranhan lisää kustannuksia tämä keskittäminen ja nimenomaan päivystyksen voimakas lisääminen jolla ei ole terveyttä edistävää vaikutusta niin en oikein ymmärrä miksi tähän pitäisi nyt mennä

olisi kyllä merkittävä kannustin että jos verovelvolliselle syntyy tappiota tällaisesta sijoituksesta niin hän saisi muista tuloista kohtuullisen vapaasti tämän tappion vähentää

arvoisa puhemies

kun olen puhunut tänäänkin tässä salissa tästä edustuskulujen verovähennysoikeuden poistamisesta ja sen negatiivisista vaikutuksista etenkin matkailualaan ja pohjois suomen yrityksiin joihin se kohdistuu pääosin niin ne luvut joita olen esittänyt siitä negatiivisesta työllisyysvaikutuksesta perustuvat pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen laskelmiin ja tieteellisiin tutkimuksiin

muun muassa kasvava matkailutoimialamme on toimintaa jonka liiketoimintaympäristö on nimenomaan arktinen puhdas luonto

tänä päivänähän voit vähentää luovutustappioita ainoastaan luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä seuraavana verovuonna et edes muista pääomatuloista

mutta terveeseen luontosuhteeseen kuuluu myös luonnon suojelemisen ja varjelemisen lisäksi luonnonvarojemme kestävä hyödyntäminen

arvoisa puhemies

sen sijaan voisi kysyä olisiko sittenkin pienissä keskussairaaloissa hyväksyttävä enemmän takapäivystäjän mahdollinen pieni viive kuin erikoislääkärin jatkuva läsnäolo ja tyhjän panttina odottelu hyvin pitkiä aikoja

meillä suomessa asuu euroopan ainoa alkuperäiskansa saamelaiset

jos sinulla on vuokratuloja tai puun myyntituloja tai muita pääomatuloja korkotuloja tai vastaavia et niistäkään voi tätä luovutustappiota vähentää

siksi kaikille suomalaisille mutta erityisesti kaikille meille kansanedustajille pitäisi olla kunniakysymys että me teemme kaikkemme kaikki ne toimet jotka turvaavat saamen kielen saamelaisen kulttuurin ja perinteisten elinkeinojen säilymisen suomessa tulevaisuudessakin

ei tietenkään niin ole että yrityksen kehittäminen olisi jotenkin kiinni siitä onko verovähennysoikeutta edustuskuluille ei tietenkään näin mutta tällä on kiistatta vaikutuksia

pienissä sairaanhoitopiireissä voitaisiin toimia myös niin että aina synnyttäjän lähtiessä kotoa tästä ilmoitetaan sairaalalle joka huolehtii paikalle takapäivystävän synnytyslääkärin ja anestesiologin

voi kyllä aiheellisesti kysyä olisiko syytä valiokuntakäsittelyssä etenkin kun talousvaliokunnan puheenjohtaja täällä nosti esille tämän alueellisen tasausjärjestelmän lähteä pohtimaan sitä onko tässä tilanteessa nyt tarve rakentaa suomeen tältäkin osin ehkä tämmöistä tasausjärjestelmää

sen takia olisi tärkeää että tässä asiassa hallitus lähtisi etenemään ja laajentaisi reilusti näiden luovutustappioiden vähentämisoikeutta

näin asetuksen määräys välittömästi saatavilla olevista synnytysten ja anestesiologian erikoislääkäreistä täyttyisi ja voisimme tällä saavuttaa ihan riittävän valmiuden niin että nämä synnytysmatkat eivät karkaisi kohtuuttoman kauas

mitä tulee sitten kaiken kaikkiaan tähän periaatteeseen niin minusta tämä sotii pahasti sitä yleistä periaatetta vastaan joka meillä verotuksessa on ollut että kaikki tulot ovat veronalaista ja elinkeinotoimintaan liittyvät menot ovat vähennyskelpoisia

siksi saamelaiskäräjiä koskevan lakiesityksen esityksen jossa on tarkoitus parantaa saamelaisten kulttuuri itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä tausta ja ajatus on lähtökohtaisesti hyvä että näin ollaan tekemässä

valiokuntatyössä tulisikin arvioida erittäin tarkasti toteutuuko tämä tavoite riittävällä tavalla nyt esitetyssä hallituksen lakiesityksessä vai tarvitaanko joitakin korjauksia jotta saamme kaikkialla suomessa vaivaavaan lupaprosessien venymiseen selkeän muutoksen

arvoisa puhemies

mielestäni myös täällä käytetyissä puheenvuoroissa muun muassa edustaja autto ja suutari ja eestilä ovat tuoneet erittäin hyviä ajatuksia siitä millä tavalla näitä nyt esitettyjä hallituksen esityksen sisältämiä verkkoyhtiöitten velvoitteita olisi syytä tarkastella ja kohtuullistaa

arvoisa puhemies

kun kyseessä on hallituksen tärkein rakenneuudistus ainakin hallituksen itsensä laatiman ohjelman mukaan niin on kyllä todella erikoista että täällä ei ole vastuuministeri eikä kukaan ministereistä puolustamassa tätä eikä perustelemassa miksi tämänsisältöisenä tuodaan nyt tämä voimaanpanolaki ja kuntarakennelain muutosesitys tähän saliin

kyllä nämä edustuskulut ovat myös elinkeinotoiminnan edistämiseen aivan oleellisesti liittyviä kuluja ja sen takia tämän yleisen teorian pohjaltakin olisi paremminkin se oikein että ne saisi kokonaan vähentää kuin se että niitä ei saa edes ollenkaan vähentää

tähän esitykseen sisältyy muutamia kohtia jotka ovat herättäneet keskustelua ja haluaisin kysyä arvoisalta ministeriltä kun korostitte tuota ryhmähyväksyntää onko olemassa jotakin kansainvälistä sopimusta tai muuta normia jonka voitte yksilöidä joka edellyttää että me lähdemme tältä osin muuttamaan meidän lainsäädäntöämme

yleiskeskustelu on ilmeisesti päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen kohdassa käsitellään

meillä on hoidettu se niin että lapin keskussairaalassa on potilashotelli johon äiti tai koko perhekin tai puolisokin voi tulla joksikin aikaa hyvissä ajoin

sitten on toinen kysymys mitä täällä on pohdittu tämä sukupolvenvaihdos ja haluan siitä vielä tuoda esille sen että sinne sisältyy edelleen erittäin hankalia tilanteita ja säännöksiä

tässähän on kuitenkin kysymys olennaisesta lain tiettyjen pykälien voimaanpanosta joka velvoittaa kuntaa tekemään tiettyyn päivään mennessä selvityksiä

meillä kaikilla on varmasti monia kokemuksia ja esimerkkejä niistä hankkeista jotka saattavat olla erittäin paljon työllistäviä energia tai muita suuria hankkeita jotka ovat venyneet vuosia tai jopa vuosikymmenen sen takia että ne ovat juuttuneet lupaprosessiin ja sen jälkeiseen valituskierteeseen

muun muassa luovutusvoiton verovapaushan on säädetty että jos luovuttaa sukupolvenvaihdostilanteessa myy yrityksensä sukulaiselle rintaperilliselle niin saa luovutusvoiton verovapaana

ja nyt kun me tiedämme että sote uudistus lähtee aivan toisenlaisista lähtökohdista se lähtee niistä lähtökohdista että tuotanto ja järjestäminen irrotetaan kuntaperusteisuudesta silloin voi sanoa että tämän rakennelain pohja tavallaan murenee

kuitenkin useimmissa yrityksissä on tilanne se että ei välttämättä jatkajalla ole ensinnäkään rahoitusta tai vakuuksia hakea rahoitusta niin että se voisi maksaa kovin suurta kauppahintaa ja saattaa olla että luopujalla on hyvin vajavainen eläketurva

tämä on kyllä kieltämättä semmoinen joka ei ihan minunkaan järkeeni mene kun ajatellaan että ne on pystytty suorittamaan erittäin tasokkaasti niin että on valikoitu niin että jos on riskitapauksia niin lähetteellä ne ovat menneet sitten yliopistosairaaloihin synnyttämään

voin tuoda esimerkin vaikka rovaniemeltä jossa suunniteltiin suomen suurinta biovoimalaitosta joka toimisi pääosin metsähakkeella käyttäisi siis pääosin metsähaketta

en voi tässä tilanteessa kun ministeri ei ole paikalla tehdä muuta kuin esittää että tämä asia jätetään nytten pöydälle ja käsitellään jossakin tulevaisuudessa lähellä olevassa täysistunnossa

jokainen verkkoyhtiö joutuu huolehtimaan taloudellisesta menestyksestään ja pitkällä tähtäimellä verkon sähkön siirtohinnoissa korotetuissa sellaisissa perimään kuluttajilta nekin maksut jotka se joutuu maksamaan sitten takaisin kuluttajille mahdollisissa sähkökatkostilanteissa

kannan kyllä erittäin paljon huolta siitä että jos tämä synnytystoiminta viedään näistä sairaaloista ilman voi sanoa lääketieteellisiä ja terveyttä edistäviä perusteita niin samalla ollaan nakertamassa sitä keskussairaalan tai aluesairaalan toimintaa muutoinkin niin että se on näivettymässä ja tämä on omiaan luomaan tällaista vastakkaisasettelua myös sen suhteen että nämä lähipalvelut ja kaikki muukin ovat keskittymässä meillä turhan paljon ilman erityisiä taloudellisia tai terveyttä edistäviä perusteita

joutuu kysymään onko meillä tässä tilanteessa jossa perinteinen teollisuutemme kärsii ongelmista ja vienti ei vedä varaa yhteiskuntana ajaa ikään kuin käsijarru päällä koko ajan ja jarruttaa tarvittavia hyviäkin hankkeita

eli kuluttaja joka ehkä on iloinen että nyt kun tuli sähkökatkos niin saa siitä hieman korotetun korvauksen joutuu toteamaan että minäpä tämän korvauksen itse olen korotettuina sähkön siirtohintoina joko maksanut etukäteen tai tulen maksamaan tästä eteenpäin

ei kysymys ole välttämättä kaivosten perustamisesta vaan pelkästään malminetsintäluvista

niissä on käynyt jopa niin että kun yksi valtion viranomainen on myöntänyt malminetsintäluvan jossa käytännössä luontoon ei jää kuin tassun jälki ja pieni ranteen kokoinen reikä sinne tänne niin tästä valtion viranomaisen myöntämästä luvasta toinen ja kolmas valtion viranomainen ovat valittaneet työllistäen neljännen valtion viranomaisen eli oikeuslaitoksen

arvoisa puhemies

haluan vielä todeta tässä että kun on puhuttu siitä että nyt sitten tällä jotenkin säästettäisiin niin minulla on sellainen käsitys että ei tässä ministerikään tätä asetusta allekirjoittaessaan ole perustellut sitä mitenkään säästösyillä ja paremminkin on hyväksytty että jonkun verran kustannukset tulevat tässä nousemaan

kun tässä on käyty monipuolista ja erittäin kriittistäkin keskustelua niin toivon todella että valiokuntakäsittelyssä tähän hallituksen esitykseen suhtaudutaan siinä mielessä kriittisesti että todella pohditaan niitä tasausjärjestelmiä ja myös sitä onko kaikkialla suomessa järkevää samanlainen varautuminen näihin sähkökatkoksiin

jos me ajattelemme oikein pohjoista suomea niin puutkaan siellä eivät kasva edes niin pitkiksi että ne voisivat uhata näitä sähkölinjoja ja sen takia tämmöinen sanotaan kaavamainen tarkastelu ei ole aina paikallaan näissä kysymyksissä

se on selvää että kaikkiin hankkeisiinhan ei tule myönteistä vastausta lupa voidaan saada tai sitten sitä ei saada mutta että eivät turhaan nämä lupaprosessit kestäisi niin kauan kuin ne nykyään kestävät

ja kun tässä on mahdollista siirtyä myös enemmän ja on siirryttykin kustannusvastaavuuteen joka tarkoittaa että luvan hakija vastaa niistä luvan käsittelykustannuksista se mahdollistaa myös työvoiman ja resurssien lisäämisen lupatoimintaan niin että todellakaan nämä hankkeet eivät veny

jos me tähän puuttuisimme tehokkaasti ja käyttäisimme mieluummin ne pienet voimavarat jota meillä ehkä on käyttää siihen että me hyvissä ajoin huolehtisimme siitä että nämä syntymässä olevat lapset eivät tällä tavalla altistuisi niin tämä olisi paljon tärkeämpi ja terveyttä enemmän edistävä teko kuin päivystysasetuksen kaltainen keskittäminen

täällä on monta puheenvuoroa käytetty siitä että ollaan huolissaan luontoarvopykälän epämääräisyydestä ja siitä miten se tulee rajoittamaan tulevaisuudessa energiaturvetoimintaa uusien turvesoiden avaamista

haluankin todeta loppuun että hallituksen suo ja turvemaiden strategian mukaisesti on tärkeää huolehtia siitä että lupamenettely jo ojitettujen soiden osalta nopeutuu oleellisesti jotta voidaan turvata kotimaisen energian saanti voima ja lämpölaitoksillemme

kun tämä tiedonanto vaikenee tästä kuntien lukumäärätavoitteesta niin minusta on erittäin merkittävää ja tärkeää että valtiovarainministeri urpilainen äsken linjasi että hallitus on luopunut kuntien lukumäärätavoitteesta

ja haluaisin kysyä että kun vielä tämän vuoden tammikuussa pääministeri katainen totesi talouselämä lehden haastattelussa seuraavaa

jos koko hallitus on luopunut siitä keskeisestä tavoitteesta jonka lanseerasitte lehdistölle että noin sata kuntaa on tämän uudistuksen jälkeen niin ettekö voi samalla tunnustaa että koko uudistuksen lähtökohdat ovat olleet pielessä

arvoisa puhemies

keskusta on jättänyt tähän valiokunnan mietintöön vastalauseen koskien vaalipiirien määrän muuttamista perustuslakiin

jos me ajattelemme tätä tämän hetken tilannetta niin eihän tämmöisillä kauppakiinteistöillä tai liikekeskuksilla jotka voisivat hyödyntää näitä ja joilta löytyy valmis kiinteistö jossa pystyttäisiin sijoittamaan tämäntyyppisiä vaikkapa aurinkopaneeleita katolle ja hyödyntämään ne omaan sähkönkulutukseen ole nyt tällä hetkellä minkäänlaista insentiiviä minkäänlaista kannustinta lähteä investoimaan tähän

näemme yleisesti ottaen että kun puhutaan vaalipiirien määrästä ja vaalijärjestelmään tehtävistä muutoksista niin on erityisen tärkeää että ne muutokset tehtäisiin erittäin laajassa yhteisymmärryksessä eri puolueitten ja parlamenttiryhmien välillä

nythän tällä vaalikaudella on tehty muutoksia vaalipiirien lukumäärään niin että noita alueita joita tämä muutos koski tuolla itä suomessa ei kuunneltu tai ei ainakaan otettu heidän näkemystään huomioon eikä myöskään oppositiossa olevien puolueiden näkemystä

siinä mielessä kun ajattelee tätä aloitetta tämähän ei valtiontaloutta heikennä yhtään koska ei nyt kukaan lähde investoimaan jos tietää että joutuu maksamaan siitä omastakin käytöstä veron

siinä mielessä uskon että päinvastoin tämä on pitkällä tähtäimellä kannattavaa meille ja voi jopa pienessä mittakaavassa vaikuttaa meidän sähköntuotantoomme ei tietenkään isosti mutta pienessä mittakaavassa ja tämäntyyppiseen toimintaan ja investointiin kyllä kannattaa luoda tällaisia kannusteita

arvoisa puhemies

tämä toiminta tässä asiassa ei ole luonut semmoista erityistä luottamusta siihen miten jatkossa näiden asioiden suhteen tullaan menettelemään

edustaja kärnälle haluaisin todeta että ei siitä että edustuskulut olisivat kokonaan verovähennyskelpoisia mitään villiä länttä syntyisi

siinä mielessä kuten tässä edellä kuulimmekin tämä on saamassa tukea myös muualta toivon että hyvin laajasti tätä tuettaisiin koska tämä nyt on nimenomaan sellainen joka varmasti ei keneltäkään ole pois mutta on kaikkien puolueiden varmasti yhteisesti hyväksymää energiapolitiikkaa eteenpäin vievää ajattelua

en kannata sitä että suomessa siirryttäisiin sellaiseen maailmaan jossa poliittisten suhdanteiden mukaan ja sen mukaan mikä puolue sattuisi kulloinkin olemaan vallassa lähdetään vaalipiirejä mieleiseksi muokkaamaan

sitten edustaja kuusisto totesi että tarvitaan työpaikkoja

yksikään yritys ei toki osta näitä palveluita niin kuin edustaja kiuru tuossa totesi ei yksikään yritys osta mitään palveluita eikä aiheuta edustuskuluja sen takia että ne ovat verovähennysoikeudellisia

tämän vuoksi tulemme esittämään toisessa käsittelyssä että lakiehdotus hylätään

tässä ovat vedonneet myös valtiovarainministeriin pääministeriin lapin kauppakamari lapin liitto ja paikalliset yrittäjäjärjestöt hyvin vahvasti

arvoisa herra puhemies